mutta se on aika lailla epäinhimillisempää kuin se että on haalarit päällä ja hän pääsee tarpeilleen silloin kun haluaa mutta se tapahtuu valvotusti

kun hallitusohjelmassa on näitä loistavia kirjauksia joiden takana ministeri suoraselkäisesti seisoo niin mielelläni toivon että voisimme käsitellä näiden esitysten kanssa tätä asiaa ja silloin tulisi käsiteltyä myös laajemmin tätä asiaa vaikuttavuusarvioiden ynnä muiden kannalta

sen lisäksi hallitusohjelmassa on monia toimenpiteitä jotka parantavat rikoksen uhrin asemaa muun muassa tarkastellaan väkivalta seksuaalirikoksien rangaistuksia yhdistellään ehdollista ja ehdotonta vankeusrangaistusta ja kehitellään vankien vapauttamismenettelyä nimenomaan vaarallisten vankien vapauttamismenettelyä

kyllä minä kannan huolta niistä vangeista jotka haluavat sen rangaistuksensa lusia rauhassa eli rehellisistä vangeista minä olen huolissani

tosiaan tässä on kaksi osaa

odottavatko nämä sitä teidän teettämän tutkimuksen tulosta jossa selvitetään kansalaisten näkemyksiä rangaistuksista vai ryhdytäänkö näissä jo nyt toimenpiteisiin koska nämä ovat tärkeitä asioita

eduskuntaan on saapunut muun muassa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistuksen koventamisesta kansalaisaloite ja mielellään se lakiasiainvaliokunnassa käsiteltäisiin yhdessä näiden muiden pakettien kanssa

näitä lieventämisperusteita on olemassa niin että on turha tässä koettaa vesittää tätä asiaa näillä seikoilla

arvoisa herra puhemies

lähinnä kansan moraalia kun ajattelee ja on keskustellut ihmisten kanssa niin tämä vankien poistuminen avolaitoksista on eräs niitä moraalin kannalta arveluttavimpia asioita ja se romuttaa moraalia

no näinhän se tietysti on pääsääntöisesti mutta silloin jos tilataan rikosrekisteriote sitä varten että selvitetään voiko henkilö työskennellä lasten kanssa niin se sakkorangaistus jo näkyy rikosrekisteriotteessa

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

eräiden vankeinhoitoviranomaisten mukaan avolaitoksiin joudutaan nykyisin laittamaan liian huonoa vankiainesta ja seuraamuksena on sitten tämä luvaton poistuminen

olen kyllä nyt ihan samoilla linjoilla edustaja salosen kanssa siinä että nyt pysyttäisiin tässä työelämässä vain näiden tietojen ilmoittamisessa

syy on se että nykyisin näistä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tuomittuja rangaistuksia ei voida pitää yleisesti hyväksyttävinä eikä yleisen oikeustajun mukaisina kun tarkastellaan erityisesti teon traumatisoivia ja haitallisia seurauksia uhrille

ja mikä ennen kaikkea hyvää

se on jo hienoa jos me saamme työelämään tämmöisen ilmoitusvelvollisuuden koska tuolla vapaaehtoistoiminnassa liikkuvat niin isot massat että ilmoittaminen ei käytännössä kovinkaan helposti onnistu

nämä vangit ehtisivät käydä riihimäen vankilassa olevan stop ohjelman eli se on seksuaalirikollisten hoito ohjelma jonka perusteella osa näistä vangeista on pystynyt muuttamaan käyttäytymistään

ja nykykäytännön mukaan edustaja mäkelän ehdottamat rangaistusminimit ja maksimit ovat ikävä kyllä voi sanoa nykypäivän tasoa

ja jos mennään ihan tuonne elävään elämään paljastamaan lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia jos on jostain urheilu tai vapaaehtoistoiminnasta kysymys niin lähes aina ilmoitus tästä seksuaalirikoksesta tulee sieltä vapaaehtoistoiminnasta joko lapsilta tai vanhemmilta

eli nämä hyödyt olisivat paljon suuremmat kuin nämä kustannukset

uhrin toipuminen voi kestää pitkään ja usein uhri ei toivu traumoistaan koskaan eli voi sanoa että uhri saa elinkautisen mutta rikoksentekijä ehkäpä pienen ehdollisen vankeusrangaistuksen

edustaja jokinen otti jo tuossa esille että nythän poliisi kun sitten taas joutuu etsimään näitä avolaitoksista poistuneita ihmisiä pystyy toimimaan vain poliisilain perusteella ja siellä ei juuri mahdollisuuksia esimerkiksi pakkokeinojen käyttöön ole

eli se tieto kyllä leviää hyvin nopeasti esimerkiksi urheiluseuraan ja moneen muuhunkin vastaavaan mikäli siellä on henkilö joka rikoksiin syyllistyy

mikäli tämä kriminalisoidaan se mahdollistaa poliisille pakkokeinolain käytön ja voi sanoa täydellä varmuudella entistä tehokkaamman vangin löytymisen ja entistä nopeamman vangin löytymisen koska esimerkiksi tiettyjä henkilöön käyviä pakkokeinoja voidaan silloin käyttää

eli siinä mielessä sanoisin että jos pitäydytään työelämässä olisi realistista saada tämä laki ehkä läpi

kun tarkastellaan lapsiin kohdistuvia rikoksia yleisesti ottaen voidaan todeta että lapset ovat herkin ja haavoittuvin ryhmä eikä heille ole missään tilanteessa mahdollista puolustautua aikuisen tavoin

tämän lisäksi lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on etenkin perheen sisäisessä tapauksessa pitkään jatkuva ja julma rikos mikä tulisi erityisesti ottaa huomioon rangaistusasteikkoja määritettäessä

osa johtuu lainsäädännön muutoksesta osa muista asioista ja tämä on loistava asia kuten sanoin taistelussa tätä seksuaalirikollisuutta vastaan

toisena ääripäänä sitten kovimpana keinona on muun muassa kemiallinen pakkokastraatio seksuaalirikollisille mutta tämä on näitä lievempiä keinoja joita pitää lainsäädäntöön tehdä

erityisesti on korostettava myös sitä että pääsääntöisesti lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on rikoslaji jossa esiintyy runsaasti uusintarikollisuutta ja rikollisella on useita uhreja

näin ollen pidempi tuomio yleisestävässä mielessä vähentäisi rikoksen uusintamahdollisuutta ja rikosten todellisen määrän kasvua rikoksentekijän vankilassaoloaikana

julkisuudessakin on kerrottu että tällaisessa hoidossa olevista vangeista kaikki eivät kuitenkaan ehdi käydä hoitoa loppuun saakka koska tuomio on aivan liian lyhyt

tosiasia on se että vapaana oleva seksuaalirikollinen ei välttämättä ole motivoitunut hoidon vastaanottamiseen kun vastaavasti vankilassa ollessa halu hoito ohjelmaan osallistumiseen on suurempi

se edelleen vähentää rikoksien aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä ja kustannuksia joita rikoksentekijän teon jälkeinen hoito aiheuttaa uhrissa sekä tekijässä

se on ihan hienoa että tämä lakiesitys tulee oppositiosta kun myös hallitusohjelmassa tuodaan esille rikosten uhrien aseman parantaminen ja erityisesti niin sanottuihin haavoittuviin ryhmiin eli lapsiin kohdistuvat rikokset

mäkikeskus tuo varteen ristillä power tyttö seitsemäs asia kuin myös rusty ottaa mittaa sillä on sosiaali ja terveysvaliokunta arvoisa herra puhemies

tässä lakialoitteessani on suomeksi sanottuna kysymys siitä että lapsen oikeuksia parannetaan ja viranomaisyhteistyötä helpotetaan lapsiin kohdistuvissa törkeissä pahoinpitelyissä ja pahoinpitelyissä ja laki muutetaan tältä osin samankaltaiseksi kuin lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa

itse asiassa olen tosiaan itsekin tehnyt tällaisen saman laki aloitteen taisi olla viime vuonna ja siihen olen myös laittanut tämän perustekomuodon minimirangaistuksen nostamisen neljästä kuukaudesta vuoteen

aina virheitä sattuu ja toki kun näitä tästä raportista on lukenut niin noin ison maailman mittakaavassa pienistä asioistahan täällä puhutaan onneksi

mutta se mistä nyt kannan huolta ja olen tainnut siitä aikaisemminkin kantaa mutta otan asian edelleen esille koska tilanne on pahentunut ja ilmeisesti taitaa pahentua on viranomaisresurssit ja niihin liittyvä laillisuusvalvonta

on helppo jatkaa mitä lakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja holmlund sanoi me lupaamme kyllä käsitellä tämän asian siellä perusteellisesti itse rivijäsenenä ja edustaja mäntymaa tuolla myös nyökyttelee toisena rivijäsenenä ja edustaja pelkonenkin on samaa mieltä

eduskunnan oikeusasiamies oli tuossa ihan perustellusti oman toimistonsa resursseista huolissaan näin tietysti ymmärrän hyvin mutta kun luin tuon kertomuksen ainakin tuossa padilla huonosti niin en ihan kauheasti löytänyt siitä huolenaihetta näiden muiden operatiivisten viranomaisten eli näiden joita eduskunnan oikeusasiamies valvoo resurssien riittävyydestä

toivottavasti nyt kun vihdoinkin on saatu tämä anonyymitodistelu esille se todella etenee vauhdilla

arvoisa ministeri huovinen oli ihan oikeassa siinä että lainsäädäntö on tietyiltä osin ihan ajantasainen mutta toki on jotain puutteitakin esimerkiksi tämä niin sanottu palautejärjestelmä jossa lastensuojelu antaa palautetta esimerkiksi koululle ja myös tietojenvaihto ammatti ihmisten kesken

kannan huolta todella tästä tilanteesta mikä nyt vallitsee

rikosten valmistelun näyttäminen toteen mutta meillä on kuitenkin ammattitaitoiset tuomarit käräjä hovi ja korkeimmassa oikeudessa ja tietysti mikä parasta tämän syytetyn kannalta hänellä on hyvin kalliit asianajajat jotka häntä ankarasti puolustavat

edustaja myllykoski puhui aivan asiaa

muun muassa tässä vuosikertomuksessa oli todettu työrikosten osalta tänäkin vuonna nehän ovat tainneet aikaisempinakin vuosina olla että nehän ovat hyvin ongelmallisia

nyt tähän asiaan liittyen nämä uskonnolliset yhdyskunnat voi sanoa että eräissä toimii tämmöinen hyvä veli systeemi eivät sinne paljon rikosrekisteritietojen saaminen taikka sitten tuomioistuimeen ilmoitusvelvollisuus ulotu mutta olen täysin samaa mieltä että niihin pitää kohdistaa valvontaa

luku ei kuitenkaan kata lapsiin kohdistuneita väkivaltarikoksia jotka ovat nyky yhteiskunnassamme erityisesti perheen sisällä jatkuvasti lisääntyvä ongelma

otan vielä kaikesta huolimatta esiin kun käytin pitkän puheenvuoron tässä hallituksen esityksessä olevat kotietsintään liittyvät ilmoitukset

niissä on lyhyt rikosoikeudellinen vanhentumisaika pienimmillään kaksi vuotta ja niissä on kuitenkin lähes aina kolmen eri viranomaisen yhteistoimintaa ennen kuin se syyteoikeuden vanhentuminen katkeaa ja monasti ne ovat hyvin hankalia juttuja selvittää ja näitä on päässyt vanhentumaan viranomaisilla

nyt tosiasia on että valitettavasti lakia tulkitaan nykypäivänä monessa viranomaisessa siltä kannalta ettei vain itse joutuisi mitenkään tästä asiasta vastuuseen

lapseen kohdistuneet pahoinpitelyt ja törkeät pahoinpitelyt voivat olla yhtä traumatisoivia ja vahingollisia lapselle kuin lapseen kohdistuneet seksuaalirikoksetkin

on ihan hyvä että tänne on pantu kirjaus että kotietsintä voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi se on täysin perusteltua

tässä esimerkiksi viime vuoden aikana poliisihan paljasti niin sanotulla paljastavalla rikostutkinnalla useampia uskonnollisia yhdyskuntia joissa on käytetty lapsia seksuaalisesti hyväksi

onhan meillä esimerkiksi tuhotyön valmistelu ollut jo pitkään rangaistavaa eikä siinä ole ollut pienintäkään ongelmaa ollaanko nyt valmisteluasteella vai yritysasteella vai eikö ole rikosta

juristit siellä vääntävät pykäliä elämälle vieraalla tavalla siten että he eivät vain joudu mihinkään juridiseen vastuuseen eikä myöskään se työntekijä

sen lisäksi valitettavan usein tulee ilmi perheitä joissa perheen isä käyttää lapsia hyväkseen ja voi sanoa että vailla mitään syyllisyydentuntoa vaan pikemminkin toteaa että lapsi on syyllinen tähän hyväksikäyttöön

ei siinä mitään kyllä lähtökohtaisesti poliisin tekemät ja määräämät kotietsinnät kestävät tarkastelun

se on ollut aikaisemminkin huolenaiheena ja nyt vielä kun resurssit ovat entisestään vähentyneet se on tullut monissa muissa tapauksissa ilmi

oikeuskäytäntö on muovannut muun muassa sen että jos kerää sytykkeitä niin kyse on valmistelusta ja tässä tulee käymään aivan samalla tavalla

tällöin voidaan perustellusti olettaa että tämänkaltaisen jatkumon ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi olisi syytä asettaa eri viranomaisille ilmoitusvelvollisuus poliisille myös muun muassa pahoinpitelytapauksissa

elikkä entistä enemmän siirrytään tämmöiseen sairaaseen amerikkalaismalliseen yhteiskuntaan jossa pykälät ja juristit päättävät siitä mikä on lapsen etu

se mistä on tullut moitteita on se että ei aina ole ilmoitettu sille huoneiston haltijalle tilan haltijalle siitä että hänen luonaan kotietsintää tehdään

tuossa tuli jossakin tapauksessa ilmi että kun kerta kaikkiaan resurssit eivät riitä niin esimerkiksi eräässä poliisilaitoksessa tutkinnanjohtaja oli delegoinut massapäätöksiä alaiselleen

tässä kun on ollut huolta siitä että tuossa hallituksen esityksessä tämä lista näistä rikoksista on hyvin lyhyt niin minun mielestäni se on hyvä alku ja täytyy nyt kuitenkin muistaa se että meillä on muualla rikoslaissa hyvin monia rikoksia kriminalisoitu jo valmistelun osalta muun muassa se tuhotyö sitten on huumerikokset sitten on myös kuten ministerikin sanoi nämä terrorismitarkoituksessa tehdyt rikokset ja äsken mainitsemani salakatselu salakuuntelurikokset

kyllä pitää tehdä rohkeita päätöksiä lapsen edun nimissä ei lakia rikkoen mutta lakia terveellä tavalla tulkiten

no siihen on tietysti moniakin syitä se että joskus on heitä hankala tavoittaa mutta myös se ettei haluta paljastaa mitä tutkinnallisesti tärkeätä sieltä löytyy

kansainvälisten tutkimusten mukaan mikäli tämä pahoinpitely jatkuu sillä on tapana raaistua ja pahimmillaan se päättyy lapsen kuolemaan

sehän kun ei tietysti ihan esitutkintalain henkeä noudata niin tästä oli tullut moitteita eduskunnan oikeusasiamieheltä

minä toivoisin että tämä lakialoite nyt käsiteltäisiin vain tältä osin koska me saamme pikkuhiljaa hivutettua näitä asioita eteenpäin

jos sieltä murhapaikalta löytyy esimerkiksi verijälkiä se saattaa olla äärettömän tärkeä näyttö jota ei välttämättä rikoksesta epäillyn tietoon tässä vaiheessa haluttaisi antaa mutta kun hän on siellä läsnä niin hän saa tämän tiedon että tämmöisiä ratkaisevia todisteita on löydetty

joillain paikkakunnilla uskalletaan ja osataan tehdä rohkeita päätöksiä jotka ovat lapsen edun mukaisia ihan lainmukaisia mutta joillain paikkakunnilla lakia tulkitaan todella tiukasti epäterveellä tavalla

kun monasti edellytys esitutkinnan suorittamisesta ilman aiheetonta viivytystä on aika kohtuuton etenkin päivittäistutkinnassa missä tämäkin tutkinnanjohtajan toiminnan niin sanottu delegoiminen oli tapahtunut niin voi olla todella hankala tilanne että suoriutuu tehtävästä

asian tutkiminen mahdollisimman nopeasti on erityisen tärkeää lapsen suojelemiseksi ja edesauttaisi lapsen mahdollisien traumojen ehkäisemistä ja lisävahinkojen syntymistä

ja jos puhutaan lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä niin siellä on tullut rikoslakiin uusi pykälä niin sanottu grooming eli houkuttelu seksuaaliseen hyväksikäyttöön

joskin täällä uuden lain esityksessä on että voidaan poistaa paikalta mutta sehän nyt on tietysti myöhäistä silloin jos tämä tieto on levinnyt heille

aineellisen totuuden selvittäminen riittävällä tasolla turvaa myös esitutkinnan jälkeisessä oikeusprosessissa asian tehokkaan ja riittävän selvittämisen ja ratkaisemisen

tästä olen huolissani ja toivon että eduskunnan oikeusasiamieskin jatkossa ottaisi tiiviimmin kantaa toteutuuko yksittäisen kansalaisen oikeusturva kun poliisi yhdessä syyttäjän kanssa joutuu olosuhteiden pakosta rajoittamaan erilaista esitutkintaa käytännössä ihan sen takia vain että ei ole työvoimaa tutkimaan näitä tapauksia

suomen oikeusjärjestys takaa lapsille erityisesti perusoikeuksien kautta oikeuden hyvinvointiin ja yksilölliseen kasvuun sekä oi keuden elämään henkilökohtaiseen vapauteen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen

ja kuinka ollakaan hän kuuluu tämmöiseen liivijengiin rikolliseen moottoripyöräjengiin on se nyt sitten bandidos tai helvetin enkelit tai cannonball se on aivan sama juttu

minun mielestäni se nakertaa kansalaisten oikeudentuntoa ja uskoa oikeusvaltioon kun heille tärkeää juttua ehkä elämänsä aikana ainutta missä joutuu poliisin kanssa tekemisiin ei tutkita ihan vain sen takia että siihen ei ole resursseja

sen neljä yleistä periaatetta ovat syrjimättömyys lapsen edun huomioiminen oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemysten kunnioittaminen

laissa saattaa siihen perustelut löytyä mutta tosiasia on se että resurssipulan takia näitä juttuja rajoitetaan ja etenkin nyt kun täällä hyväksyttiin uusi laki tähän syyteneuvotteluun liittyen niin se jos mikä vielä saattaa kansalaisten kannalta entistä epäoikeudenmukaisempi olla ja aiheuttaa erilaista asemaa erilaisten kansalaisten kesken ja se on täysin epäoikeudenmukaista

lapsiin kohdistuneiden väkivaltarikosten lisääminen lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuuden piiriin toteuttaisi tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti erityisesti perustuslain asettamia oikeuksia lapsille mutta toimisi samalla myös ennalta ehkäisevässä ja jälkikäteisessä roolissa lastensuojelun alueella

poliisin vähäiset resurssit menevät siihen kiinni että kuljetetaan rikoksesta epäiltyä paikkaan jossa tehdään kotietsintä ja tuskin kutvonen edes muuttoilmoitusta on sinne tehnyt todennäköisesti ei ja hänen nimeään ei lue ovessa niin mksi hänelle pitää varata mahdollisuus olla läsnä

elikkä miten arvoisa oikeusasiamies suhtautuu tähän kun huomaa että viranomaisilla ei ole riittäviä resursseja vaan tutkinnan lopettaminen tai venyminen johtuu siitä kun ei ole työvoimaa

nyt ehdotetun sääntelyn tarkoituksena ei ole lisätä viranomaisten toimivaltaa puuttua perheen yksityiselämään vaan varmistaa riittävän tehokas ja tarkoituksenmukainen puuttuminen lapsiin kohdistuvien väkivaltatapausten ehkäisemiseksi ja mahdollisen pitkään jatkuneen väkivaltakierteen katkaisemiseksi

eli tämä läsnäolo oikeus saa joskus todella koomisia piirteitä ja se ei ole koomista että se sitoo todella paljon poliisin resursseja erilaisiin kuljetus ja vartiointitehtäviin

onko se silloin ohjaava näkökulma vai pitäisikö se huomautus silloin jos mahdollisen huomautuksen antaa antaa niille henkilöille jotka ovat tästä vastuussa

edellä mainittu johtaa väistämättä perusoikeuksien kollisiotilanteeseen jossa punnitaan kahta eri perusoikeutta vastakkain

totta kai rikoksesta epäillyn oikeudet tässäkin pitää turvata mutta esimerkiksi tämmöisellä teknisellä taltioinnilla mistä tässä esityksessä ei puhuta lainkaan eli videoitaisiin vaikka se tapahtuma voitaisiin minun mielestäni ihan hyvin turvata tämän rikoksesta epäillyn oikeudet väkivaltakoneiston sortoa vastaan niin kuin tuntuu että tässä todella näin tapahtuu

kohdistetaan se sanktio oikeaan paikkaan

vielä sanoisin lopuksi että tällä hetkellähän on tilanne se että mikäli joku viranomainen esimerkiksi lääkäri tai opettaja havaitsee lapsen jota on pahoinpidelty törkeästi tai tavanomaisen pahoinpitelyn uhrin hänen on velvollisuus tehdä siitä lastensuojeluilmoitus sosiaaliviranomaisille ja nykylainsäädännön mukaan sosiaaliviranomaisten on velvollisuus tehdä siitä rikosilmoitus poliisille

mutta arvoisa herra puhemies heitän vielä ajatuksen ilmaan jälleen käytännössä tapahtuneesta jutusta joka on elävä esimerkki mitä sellaista tässä laissa pitäisi olla jota siinä ei vielä ole

arvoisa herra puhemies

sitäkin pitää olla mutta kun poliisi kuitenkin ainakin alkuvaiheessa toimii kentällä ihmisten parissa vaikeissa tilanteissa niin se käytännön koulutus pitää siellä turvata ja nythän siellä on hyvä koulutuskaupunki jo olemassa ja myös työssä harjoittelu opettaa poliiseja erilaisiin tilanteisiin

tässä minun ehdotuksessani tehtäisiin siten että ilmoitettaisiin suoraan poliisille nämä asiat jotka nyt kiertävät sosiaaliviranomaisten kautta mutta totta kai näiden kaikkien viranomaisten yhteistyö ja monien muiden yhteistyö on se ratkaiseva lapsen hyvinvoinnin kannalta

mietitäänpä tilannetta elävästä elämästä

sehän on hyvin pitkä prosessi sitä ei keksitä ihan näin vain että me nyt ryöstämme tuon auton tuossa vaan se saattaa olla kuukausia jopa vuosia kestävä prosessi jossa rikoksentekosuunnitelmat tekee joku muu porukka ja ne myydään toiselle porukalle joka toteuttaa ja niin edelleen